olemme saaneet poliisihallitukselta selvityksen ja pyytäneet siihen lisäselvityksiä ja parhaillaan sitä työstämme ja tulemme antamaan tässä lähiaikoina vastauksen siihen millä tavalla tässä tulee menetellä

tämä johtuu monista seikoista myös niistä päätöksistä joita tehtiin edellisen hallituksen keskustajohtoisen hallituksen aikana eli ne pohjakehykset olivat niin matalalla tasolla jo lähtökohtaisesti että kustannusten kasvaessa oltaisiin oltu tässä tilanteessa

sitä tullaan joka tapauksessa kehittämään mutta missään nimessä ei ole tarkoitus korvata niitä teiden varrella päivystäviä poliisimiehiä ja siellä liikennevalvontaa suorittavia poliisimiehiä automaattisella liikennevalvonnalla vaan se on hyvä lisä joka edelleen tehostaa tätä liikennevalvonnan toteuttamista

nopeaa reagointia ja osaavaa hoitotiimiä vaativassa sairaudessa ei riitä että sairaalan lopettamisen jälkeen perustetaan puhelinpalvelu ja potilastiedot siirretään miltä osin sitten siirretään terveyskeskuksiin ja keskussairaaloihin

kuntapalvelujen näkökulmasta oli kyllä suuri pettymys että kuntien valtionosuuksiin ei riihessä esitetty korotusta vaikka sitä ainakin rivien välistä lupailtiin hallituksen taholta

sen takia käynnistettiin ensin tuo esiselvitys jossa mielestäni erittäin huolellisesti katsottiin nämä eri vaihtoehdot ja sitten viime keväänä hallitus teki tuon kehyspäätöksen jolla päätettiin millä tavalla tuo toiminnan taso turvataan ja myös tämä rahoitusalijäämä kurotaan umpeen

leikkausta odottavan reumalapsen äiti kertoi että ministeriön perustamasta valtakunnallisesta palvelunumerosta kerrotaan ainoastaan mihin keskussairaalapiiriin tämä lapsi kuuluu

kyllä me kaikki täällä tiedämme sen että niillä toimenpiteillä joita nyt on esitetty ei kyetä korjaamaan puutteita terveyskeskuksissa vanhustenhuollossa kouluterveydenhuollossa lastensuojelussa tai edes säilyttämään nykytasoa näissä kouluryhmien kokokysymyksissä

kyllä kristillisdemokraatit tunnustavat sen että hallitus on tehnyt myös oikean suuntaisia ratkaisuja tässä taloustilanteessa eikä varmasti kukaan täällä ajattele että talouden taantuma olisi hallituksen politiikan aiheuttamaa

mitään muuta tietoa ei ollut tarjolla

se koostui pääosin juuri tästä hallintorakenneuudistuksesta ja määrärahalisäyksestä

reuman hoidossa tarvitaan edelleen suomen kokoisessa populaatiossa yhtä keskitettyä osaamiskeskusta

arvoisa herra puhemies

mutta kyllä pidän pääministeri vanhanen liioiteltuna sitä kun luonnehditte tätä budjettia oikeudenmukaisuuden ja huolenpidon budjetiksi ja näytöksi sosiaalisesta vastuullisuudesta

vaativan reumaortopedian taso laskee väistämättä jos se hajautetaan useampaan yliopistolliseen sairaalaan puhumattakaan kaikista keskussairaaloista

olen kyllä aika huolellisesti tässä viime päivinä saanut paneutua tähän tietolähdetoimintaan ja minulla on ollut käytössäni myös poliisihallituksen ohjeet tietolähdetoiminnasta ja siitä millä tavalla siinä tulee toimia

arvoisa rouva puhemies

suren erityisesti sitä että nimenomaan näitten kansalaisjärjestöjen jotka tekevät hyvää ruohonjuurityötä toimintaedellytykset ovat niin dramaattisesti heikentyneet nyt näiden hallituksen leikkausten vuoksi

kyllä aika monta kaveria valitettavasti on jätetty jos katsomme vaikka vanhustenhoidon tuoretta selvitystä

vaaleissa puolue kampanjoi slogaanilla enemmän aikaa vähemmän roinaa

on ymmärrettävä että vaikean reumaortopedian taso edellyttää koko osaavaa tiimiä huippukirurgien johdolla

olen kyllä pettynyt myös keskustaan jonka ministerit oppositiossa ryhdikkäästi torjuivat kokoomuslähtöiset yritykset liikeaikalain laajentamiseksi

se tieto mikä itselleni tuli nimenomaan helsingin poliisilaitoksen toiminnasta on se jonka olen kertonut julkisuudessa että siellä ei ole yhtään tällaista rekisteröityä tietolähdettä joka olisi näiden poliisihallituksen ohjeiden mukaan rekisteröity

tähänhän myös valiokunta tässä mietinnössään kiinnittää huomiota ja moittii sitä että näin merkittävät muutokset olisi pitänyt toteuttaa vähitellen jotta hankkeita ei olisi jouduttu ajamaan alas sillä tavalla hallitsemattomasti niin kuin nyt on tehty

tämä esitys on takaisku perhepolitiikan ilmastopolitiikan yrittäjyyden ja työsuojelun kannalta eikä tämä kuluttajienkaan asemaa paranna sillä lisääntyvän sunnuntaikaupan ja nuo kaksinkertaiset palkat kuluttaja maksaa kukkarostaan tuotteiden hinnassa

se vaatisi ehdottomasti sitä että saisimme tiukemmat normit kuntapalveluihin jotta ne rahat ohjautuisivat myös oikeisiin kohteisiin

sen takia kävin keskustelua valtakunnansyyttäjän kanssa tästä asiasta ja sen vuoksi olen pyytänyt että asia selvitetään

tyttöjen ja naisten kehityksen ja aseman parantamiseen terveydenhuoltoon koulutukseen juuri niihin joissa kansalaisjärjestöillä on se hyvä ruohonjuuriote

toki minä en voi epäillä mitään rikosta mutta olen pyytänyt että selvitetään onko toimittu lain mukaisesti

mitä järkeä on lopettaa toiminta yksikössä jossa on modernit reuman hoitoon räätälöidyt vaikeavammaisille ja lapsille sopivat varustellut tilat kylmähoitohuoneineen ja siirtää hoito entuudestaan ylikuormitettuihin sairaaloihin

todellakaan tällä rekisteriongelmalla joka nyt on selvitettävänä ei tietenkään ole mitään tekemistä tämän hallintorakenneuudistuksen kanssa joka on muuten osittain käsiteltävissä parhaillaan myös eduskunnassa ja hallintovaliokunnassa

on todellakin hieno asia että hallitus on perumassa näitä harmaan talouden torjuntaan kohdistuvia leikkauksia

samalla on tärkeää huomata se että harmaan talouden torjunnassa koko viranomaisketju on huolehdittava lähtien sieltä verohallinnosta tullista poliisista ja oikeuslaitoksesta

mutta nyt olemme siinä tilanteessa että tämän tapauksen selvittäminen on siirtynyt sinne valtakunnansyyttäjänvirastoon joka on ryhtynyt tekemään esitutkintaa sekä tuosta epäillystä virhemerkinnästä että sitten vuodosta

sekä osaamisen että erinomaisten tilojen ansiosta heinolan sairaala on ollut ainoa täysin mrs vapaa sairaala eli siellä ei näitä sairaalainfektioita ole tullut pilaamaan leikkaustulosta

tässä vaiheessa on siis tarpeetonta poliitikkojen ryhtyä ja minun ryhtyä nimenomaan spekuloimaan sillä mitkä ovat mahdollisesti olleet syyt sen takana

tietolähdetoiminta on tätä salaisten määräyksien piiriin kuuluvaa toimintaa ja te otitte esiin yhden niistä seikoista jotka myös näissä ohjeissa ovat

totta kai me voimme todeta että se vaatii tietenkin myös molemminpuolista suostumusta että rekisteröidyksi tietolähteeksi ryhdytään

lähes kaikki lastenosastomme lääkärit odottavat yhteisessä rintamassa mukana suomen paras reumasilmälääkäri tiimimme fysioterapeutit kaikki muut terapeutit linjauksia siitä miten asia etenee lastenreuman hoidon osalta

sisäministeriössä on hallitusohjelman mukaan päätetty käynnistää terrorismin torjunnan strategian päivitys ja jo tällä hetkellä voimassa olevassa strategiassa todetaan tämä tarve terrorismiin kouluttautumisen kriminalisoimiseksi

me kaikki asumme heinolassa tai sen tuntumassa eikä juuri kukaan aio lähteä minkään lastenreuman vaativan hoidon keskittymän perässä esimerkiksi tampereelle tai helsinkiin koska kaikilla on elämä ja perheet täällä

vastuuministeriö tästä lainmuutoksesta ei kuitenkaan ole sisäministeriö vaan tämä hanke on oikeusministeriössä vireillä

talot on rakennettu lapset on koulussa

lastenreumatologeja tuskin tulee esimerkiksi tampereen tai turun vaativaan yksikköön riittämään edes vastaanottotoimintaa varten

vähän karrikoiden siellä sitten kanditaidoilla tekevät vaativaa hoitoa ja nämä osaajalääkärit heinolassa katsovat heinolalaisten ja lahtelaisten lasten korvia terveyskeskuksessa

muissa sairaanhoitopiireissä asuvilla potilailla ei kuitenkaan ole nyt mahdollisuutta päästä niiden harvojen lääkäreiden hoidettaviksi tai leikattaviksi joilla on riittävä ammattitaito ja kokemus vaikeasta taudinmuodosta

sen lisäksi toteutetaan rakenneuudistus nimenomaan hallintorakenneuudistus jonka tavoitteena on keventää hallintoa ja varmistaa se että poliisin kenttätoimintaan ja rikostorjuntaan ja rikostutkintaan riittää panoksia

arvoisa puhemies

poliisin hallintorakenneuudistusten näitten aikaisempien uudistusten vaikutuksia selvitettiin sekä tuon esiselvitystyön yhteydessä joka käynnistyi heti tämän vaalikauden alussa että tämän varsinaisen hallintorakenneuudistuksen yhteydessä ja nämä selvitysten tulokset löytyvät kyllä sieltä selvitysteksteistä kirjattuna jännää nämä siivitti selvitys selvityksen

potilaat ovatkin jo kyselleet onko heillä pakkomuutto edessä lahteen päästäkseen edes lähelle niitä ammattilaisia joilta he voivat saada avun

mutta silti kun tiedämme ne paineet joita koko viranomaisketjuun kohdistuu ja myös arviot tulevista turvapaikanhakijoista saattavat vielä muuttua edelleen on kyllä huoli siitä millä tavalla oikeuslaitos tästä selviää

arvoisa rouva puhemies

eli näiden päätösten avulla toisaalta hallinnon keventämisen sähköisen palvelun lisäämisen ja toiminnan tehostamisen ja sitten näiden lisämäärärahojen avulla uskon että pystymme turvaamaan poliisin toimintakyvyn tulevina vuosina

oppositio teki kristillisdemokraattien johdolla viime keväänä välikysymyksen reumapotilaiden hoidon turvaamisesta kun heinolan reumasairaala päästettiin ajautumaan konkurssiin

sitten tällä hetkellä meillä yksinkertaisesti kehykset ovat niukat kun ne on laskettu jo viime vaalikaudella tuottavuustavoitteisiin yhdistettynä näiden teknisten kehysten pohjalla

tässä edustajan kysymyksessä tuli monta seikkaa ja monta toteamusta joihin itsekin yhdyn

arvoisa puhemies

välikysymyksen tavoitteena on turvata keskitetty vaativa reuman hoito erityisesti lapsireuman hoito yhteen valtakunnalliseen yksikköön ja siksi ministeri risikko teidän vastauksenne ja hallituksen vastaus oli pettymys

yhtään ainoaa sellaista toimenpide esitystä joka on ollut tässä pora i tai pora ii hankkeessa joka olisi jollain lailla keskeinen ja jolla mahdollisesti olisi vielä kustannusvaikutuksia ei ole enää tekemättä eli me tiedämme jo mitkä niiden vaikutukset ovat

tuolloin välikysymyskeskustelussa te ministeri risikko lupasitte että reuman hoito ja kuntoutus turvataan nyt tällä hajautetulla järjestelmällä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä edustaja salolaisen mainitsema yhteyshenkilötoiminta on todellakin ollut merkittävää terrorismin torjunnassa ja suojelupoliisin toiminnassa

poliisimääriähän on pidetty vähän keinotekoisesti korkealla erilaisin lisätalousarvioin ja sen takia se perusrahoitus on melko niukka

on erittäin tärkeää että nämä voimavarat turvataan turvapaikka asioiden viranomaisketjun kaikilta osin jotta ei muodostu pullonkauloja miltään osin

todellakin tästä kyseisestä henkilöstä on karkotuspäätökset tehty ja hänet on pyritty karkottamaan vietnamiin mutta ongelmana on se että vietnam on kieltäytynyt antamasta hänelle passia ja ottamasta häntä takaisin sen takia että siellä katsotaan että hän on asunut niin pitkään suomessa pois vietnamista että hän ei enää ole vietnamin kansalainen

arvoisa rouva puhemies

nyt kuitenkin reumapotilailta reumalasten vanhemmilta on ainakin minulle tullut aika paljon kriittistä palautetta siitä että hoidon taso ei ole pysynyt samana kuin se oli ennen tätä heinolan sairaalan lakkauttamista ja useissa keskussairaaloissa näyttää hoitoketju valitettavasti pettävän

jos me nyt olisimme lykänneet tätä ja jos lykättäisiin tätä eteenpäin olisimme siinä tilanteessa että meillä olisi merkittävä rahoitusvaje esimerkiksi ensi vuoden aikana joka tarkoittaisi poliisimiesten määrän vähenemistä ja sitä me emme varmasti vastuullisena hallituksena ja eduskuntana halua tehdä

kysynkin teiltä ministeri risikko miksi ette voisi harkita sellaista ratkaisua että heinolan sairaalasta jossa on todellakin nämä modernit asianmukaiset tilat tulisi alueen oman yliopistollisen sairaalan reumayksikkö siis julkisen terveydenhuollon yksikkö jonne asetuksen tasolla valtakunnallisesti keskitettäisiin vaativa reuman erikoissairaanhoito ja kuntoutus lapsireuma sekä koulutus ja tutkimus

eli sinne kohdistuu myös prosentuaalisesti se suurin vähennys

arvoisa herra puhemies

ely keskusten toiminta saatavuusharkinta samoin kuin näitten yrittäjien oleskelulupien myöntäminen kuuluu tällä hetkellä hallituksen sisäisessä työnjaossa työministerin alaisuuteen ja varmasti ministeriössä asiaa harkitaan

toki ensi vuoden talousarvio on eduskunnan ja sen valiokuntien käsissä joten tältä osin eduskunta voi harkita olisiko tarpeen tällainen lisärahoitus tulevalle vuodelle

mielelläni olen eduskunnan käytettävissä ja keskustelen tästä enemmänkin ja katsotaan mikä on tarkoituksenmukainen tapa antaa näitä eduskunnan tarvitsemia lisäselvityksiä

olen itse asiassa tänään tämän tapauksen johdosta tehnyt esityksen tai valmistelemme kirjelmän eun komissiolle nimittäin se mikä tämän kysymyksen voisi ratkaista olisi se jos euroopan unionin tai suomen ja vietnamin välillä olisi takaisinottosopimus jolloin vietnamin tulisi ottaa tällaiset tapaukset takaisin

tein ihan hiljattain tästä asiasta teille ministeri risikko kirjallisen kysymyksen johon vastasitte että kaikki näyttää sujuvan suositusten mukaan

nyt me saimme sekä sen lisämäärärahan että sitten tämän hallintouudistuksen joiden turvin me kykenemme jatkossakin turvaamaan tässä taloudellisesti vaikeassa tilanteessa jossa me kaikki nyt yritämme näitä hallinnonaloja turvata myös poliisitoiminnan

mutta myös sisäministeriössä on oleskelulupien myöntämiseen muun muassa toimeentulorajoihin liittyvää harkintaa ja selvitystä menossa samalla kun selvitetään perheenyhdistämiskäytäntöjä

mutta mitä te nyt sanotte näille potilaille ja heidän vanhemmilleen jotka ovat pettyneitä ja kokevat että näitä lupauksia ei ole lunastettu joita te annoitte

hallituksen pitäisi nyt toimia äärimmäisen nopeasti sillä osaajat hakeutuvat muihin tehtäviin ja näillä huippuosaajilla on kysyntää niin yksityissektorilla kuin myös ulkomailla

arvoisa herra puhemies

olen jo tämän viikon maanantaina käynnistänyt sisäministeriössä selvityksen tästä ja käynnistänyt työn tämän pidemmän aikavälin jää edes uusi suunnitelma on resurssisuunnitelman selvittämiseksi eli poliisiosastolla nyt syyslokakuussa asetetaan työryhmä joka tekee esityksen ennen tuota ensi kevään kehysriihtä siitä millä tavalla toteutetaan tämä poliisin pidemmän aikavälin kokonaissuunnitelma

tämä toki koskee sitten ulkomailta tulevaa työvoimaa ja heidän mahdollisuuttaan tulla tekemään työtä suomessa

kun tiedän että myös kaikki hallituspuolueet ennen vaaleja yksimielisesti olivat sitä mieltä että sisäisen turvallisuuden resurssit pidetään nykyisellä tasolla eikä esimerkiksi poliisien määrää vähennetä kysyn löytyykö hallituksesta tahtotilaa nyt tämä asia pitää kunnossa

akaan penttilä vetosi silloin koko hallitukseen myös pääministeriin ja valtiovarainministeriin heinolan osaamiskeskuksen säilymisen puolesta ja sanoi

mitään poliisitoimintaa ei ole tarkoitus ajaa alas tai ohentaa vaan päinvastoin tämä rakenneuudistus tehdään sitä varten että voidaan turvata poliisin toiminnat kaikki ne tehtävät jotka poliisille kuuluvat ja hallitus teki sen linjauksen että yksiköiden määrää sekä valtakunnallisten että paikallisten yksiköiden määrää vähennetään

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on tehnyt lakialoitteen jossa esitetään että myös omaishoidon tuki laskettaisiin sellaiseksi tuloksi josta tämän vähennyksen saisi

on todellakin tärkeää sisäisen turvallisuuden kannalta että kykenemme koko kehyskaudella turvaamaan riittävän määrän poliiseja

seksuaaliterveyden ja tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen on tärkeää mutta olen kyllä eri mieltä tämän turvallisen abortin edistämisen asemasta kehitysyhteistyössä

arvoisat edustajat vetoan että koko eduskunta nyt ryhdistyisi ja hyväksyisi suurella enemmistöllä ehdotukseni jolla turvataan suomalainen reuman hoidon huippuosaaminen ja potilaiden hyvä yksilöllinen hoito

eikö tällainen muutos jota lakialoitteessamme esitämme edistäisi verotuksen oikeudenmukaisuutta erityisesti tällaisen ryhmän kohdalla joka tekee pienellä palkkiolla arvokasta työtä

sillä tavoin kyetään hallintoa keventämään ja tämä hallinnon keventäminen ulottuu myös poliisihallitukseen

arvostan sitä että ulkoasiainvaliokunta puheenjohtaja salolaisen johdolla sitkeästi kerran toisensa jälkeen nostaa esiin tämän kehitysyhteistyön määrärahojen noston tarpeen ja samalla moittii hallitusta siitä että ei olla saavuttamassa näillä näkymin asetettuja tavoitteita

ja elämän lopettaminen myöskään syntymättömän lapsen kohdalla ei ole mielestäni ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia edistävää ja kunnioittavaa kehitystyötä

arvoisa puhemies

ehdotan että eduskunta hyväksyy seuraavan perusteltua päiväjärjestykseen siirtymistä tarkoittavan lausuman

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy viipymättä määrätietoisiin toimenpiteisiin reumasairauksien korkeatasoisen hoidon turvaamiseksi ja laatii ohjeistuksen jolla reuman vaativa leikkaushoito sekä lastenreuman hoito ja kuntoutus keskitetään erityistason hoidosta vastaavaan heinolan valtakunnalliseen toimintayksikköön ja siirtyy päiväjärjestykseen

nyt ollaan ihan merkittävästi porukkaa vähentämässä hallinnosta ja painopistettä siirtämässä nimenomaan siihen kenttätoimintaan ja rikosten tutkintaan ja tämä päätös on kirjattu kehyspäätökseen

mutta toisaalta on aika ristiriitaista että samaan aikaan kun eduskunta moittii sitä että näitä määrärahoja ei riittävästi nosteta sitten eduskunnan enemmistö kuitenkin äänestää sellaisten päätösten puolesta joita perusteluissa ja jopa ponsissa moittii

kiitän pääministeriä hyvästä vastauksesta edustaja oinoselle ja pidän kyllä itse merkittävänä saavutuksena sitä että tämän hallituksen ohjelmaan ei sisälly avioliiton solmimisen edellytysten muutosta ja että hallituspuolueet ovat myös sopineet siis hallituspuolueiden puheenjohtajat keskenään että hallitus ei myöskään tällaista esitystä tällä hallituskaudella tue

käytännössä se tarkoittaa sitä että poliisipartioita näkyy

arvoisa herra puhemies

tässä on todellakin kyseessä vastaavanlainen traaginen onnettomuus joka tapahtui viime syksynä lampedusan alueella

jaa julkisesti ja painopistealueeksi on myös asetettu muun muassa lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen ja väkivaltarikollisuuden torjuminen

hallintorakenneuudistuksen yhteydessä sovittiin että kuntien velvoitteita vähennetään miljardilla eurolla ja sitten toisella miljardilla ollaan vielä tätä tuottavuutta lisäämässä jotta ylipäänsä pystytään tulevaisuudessakin pitämään huolta siitä että kuntien palvelut toimivat

arvoisa puhemies

sen jälkeenhän perustettiin välimeren toimintaryhmä jonka tekemiä suosituksia nyt ollaan toimeenpanemassa

te sanoitte näin että yhteenvetona voidaan todeta että reumaa sairastavien lasten ja aikuisten hoito tapahtuu yleisten suositusten mukaisesti

siinä tärkeintä on tietenkin tehdä yhteistyötä näiden kolmansien maiden kanssa tehostaa rajavalvontaa välimeren alueella mihin oleellisesti kuuluu tietenkin myös ihmishenkien pelastaminen ja puuttua rikollisryhmien toimintaan

meiltä on tiettävästi lähtenyt nelisenkymmentä henkilöä joista kolme neljäsosaa on suomen kansalaisia tuonne syyrian alueelle osa pidemmäksi aikaa osa lyhyeksi osa on menehtynyt ja merkittävä osa lähtijöistä on yhä kriisialueilla

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on tuoreessa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassaan tehnyt ehdotuksen kotouttavan työtoimintajärjestelmän luomisesta turvapaikanhakijoille mikä mahdollistaisi sen että ennen kuin turvapaikanhakijalla on tämä työlupa eli ennen sitä karenssiajan päättymistä hänelle tulisi oikeus ja jopa velvollisuus vastaanottorahaa vastaan osallistua kotouttavaan työtoimintaan joko vastaanottokeskuksessa järjestöissä kunnissa tai sitten myös yrityksissä

lasten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen on yksi hallitusohjelman tavoitteita ja lapsiperheiden toiveet nousivat korkealle kun hallitukseen nimettiin oikein perheministeri

kaiken kaikkiaan tässä keskustelussa haluan ihmetellä sitä että eikö täällä ymmärretä sitä että me elämme yli varojemme

ennen kuin tämä vaalikausi päättyy aiotteko tehdä sellaisia parannuksia uudistuksia joilla pystytään nyt sen jälkeen kun tuo keskitetty hyvin toimiva aivan maailman huippuluokkaa oleva reuman hoito hajautettiin saamaan tuo hoito samalle tasolle

suojelupoliisilla on toki aivan keskeinen tehtävä seurata ja pyrkiä ennaltaehkäisemään pyrkiä seuraamaan jo radikalisoitumisvaiheessa näitä henkilöitä ja sitten tietenkin erityisesti olla valppaana sitten kun nämä henkilöt mahdollisesti palaavat takaisin kriisialueilta

komissio valmistelee kevään aikana kokonaisvaltaisen ihmissalakuljetuksen vastaisen toimintasuunnitelman ja suomi on aktiivisesti mukana tässä sitä suunnittelemassa

herra puhemies

nyt tarvittaisiin myönteisiä viestejä sillä syntyvyys on laskenut jo nälkävuosien tasolle

eläkeyhtiöiden tehtävä on hoitaa suomalaisten työntekijöiden eläkevaroja yhteisesti sovitulla tavalla ja viime päivinä esiin tulleet tiedot suurimpien eläkeyhtiöiden johtajien jättibonuksista ovat herättäneet keskustelua

tätä työtä me olemme tekemässä sisäministeriössä valtiovarainministeriön pyynnöstä

arvoisa herra puhemies

kyllähän tästä ennen vaaleja puhuttiin kaikkien puolueiden taholta mutta poliisin määrärahoista itsekin kannan huolta

mitään poliittisia ratkaisuja ei ole vielä tehty mutta virkamiehet tekevät laskelmia aivan niin kuin valtiovarainministeriö on pyytänyt

meillä on ollut ongelmia esimerkiksi irakin ja somalian kanssa aivan vastaavanlaisia ongelmia että karkotettuja henkilöitä ei suostuta ottamaan sinne lähtömaahan takaisin